se olisi tukenut ja vienyt kaikkia näitä järjestelmiä siihen suuntaan että sekä vaalipiiriuudistus olisi tukenut sitä että myös muu hallintojärjestelmä jota siellä eittämättä tulevaisuudessakin tulee olemaan

kun täällä edustaja mustajärvi nosti tuon turvallisuuspolitiikan näiden poikittaisväylien rakentamisen suhteen esille niin se oli ehkä mielenkiintoisesti esille haettu asia mutta nämä väylät mitä me rakennamme ovat rauhan väyliä ja niiden täytyy tietysti näin myös sitten olla

kun edustaja jaskari on tulossa tähän seuraavaksi puhujaksi niin toivoisin että kannatatte tätä vapaan poisto oikeuden toteuttamista ja liikkeelle laittamista suomessa

sehän ei ole pois keneltäkään vaan konsernin puitteissa esimerkiksi pystytään eri maan osissa toteuttamaan investointeja ja kun nykyisen järjestelmän mukaan poistot on jaksotettava useammalle vuodelle saamaan poistot vaikkapa sen yhden vuoden aikana jos tulos on sen mukainen

olen aina ennenkin sanonut sen että silloin kun puoluesihteerit päästetään varsinkin suunnittelemaan vaalipiiriuudistuksia tai kun ne toteutetaan säätytalossa hallitusneuvottelujen aikana niin kyllä siellä laskukoneet käyvät ja mietitään kuka pystyisi ja voisi hyötyä uudistuksesta

se auttaa yritystä mutta se laittaa investointeja liikkeelle nopeammassa tempossa ja tähän nopeampaan sykliin toivoisin että eduskunnassakin enemmän panostusta olisi jotta löydettäisiin sitten sitä jakovaraa ja tarvittavaa jaettavaa koska sillekin meillä suomessa käyttöä on

ministeri kyllönen on luvannut liikennejaoston kokouksessa että tämä vesitieverkkokysymys otetaan tarkasteluun ja se onkin tarkastelussa

tämähän ei voi olla oikeaa demokratiaa ei täällä laskukoneen kanssa voida tehdä näitä uudistuksia ja sen takia edustaja jääskeläinen olen täysin eri mieltä teidän sekä tämän moraalisen että nyt demokraattisen ajattelunne kanssa

silloin lipposen ensimmäisen hallituksen aikaan varmaan osittain valtiontaloudellisista syistä mutta muistakin syistä vesitieverkostojen kehittäminen laitettiin jäihin

vesitieverkot ovat suomessa luontevia tieyhteyksiä ja mitä enemmän me pystymme keskittämään raskasta liikennettä sekä vesistöihin että rautateille sitä helpommin me pystymme pitämään myös maantieverkostot kunnossa

on aivan reilua että kaikki ne liikennemuodot jotka suomessa toimivat osaltaan ovat maksamassa meidän infran rakentamista ja ylläpitoa

puutun tähän ensimmäiseen

arvoisa puhemies

jos joku suomessa ajattelee että poikittaisyhteydet vaikuttavat jollakin lailla sotilaalliseen toimintaan niin on jäänyt kyllä aika monta vuosikymmentä jälkeen koska on selvää että silloin kun puhutaan maanpuolustukseen liittyvistä asioista asioita on pakko tarkastella aivan uudella lailla ja tämän päivän perspektiivistä joka on enemmältikin lintuperspektiivi ja silloin sillä millaisia väyliä meillä kulkee suomen poikittaisyhteyksinä ei varmasti ratkaista niitä kriisitilanteita mitkä tietysti suomessa pitää ottaa huomioon

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa tähän asiaan on kiinnitetty huomiota jo viime kaudella ja uskon että tämä tulee olemaan yksi tärkeä kysymys mihinkä eduskunta nyt sitten budjettimietinnössään panostaa

tässä mielessä me olemme jääneet varmasti sieltä menneiltä ajoilta siihen vanhaan tilanteeseen että on epäilty näin että vihollinen tulee aina jostakin päin onko se sitten idästä vai lännestä mutta kuitenkin se käyttää niitä väyliä hyväkseen

suomen veteraanien asiat ovat pääsääntöisesti varsin hyvin

arvoisa herra puhemies

voi olla että siitä on jotain hyötyäkin kuntien välisen yhteistyön syventämiseksi ja lisäämiseksi mutta on tehty myös todella paljon sellaista työtä joka on maksanut kunnissa vienyt virkamiesten luottamushenkilöiden aikaa ja vaivaa melko lailla voi sanoa runsaasti ja paljon

kataisen hallituksen yksi suurimpia virheitä oli se että kuntarakenneuudistus ja niin sanottu sote uudistus kytkettiin toisiinsa

kun kahta näin suurta uudistusta viedään ikään kuin rinnan eteenpäin ja kuitenkin molemmat vaikuttavat toisiinsa niin ei ole mikään ihme että ei tämä ole toiminut

arvoisa herra puhemies

siellä missä kuntarakenneuudistuksessa on tapahtunut ratkaisuja vapaaehtoiselta pohjalta ne ovat toteutuneet ja hyvin usein jopa toimineet liitoskuntien kannaltakin hyvin myönteisellä tavalla

arvoisa herra puhemies

akaan penttilä kysyi eikö löydy ketään lyömään nyrkkiä pöytään

keskustan ja opposition yhteinen työllisyysvälikysymys on ajankohtainen tarpeellinen ja käytännössä se on hätähuuto suomalaisen työllisyyden yrittäjyyden ja myös meidän talouden kehityksen suhteen

herra puhemies

ministerit loistavat poissaolollaan mutta kun päivällä eduskunnan keskusteluaikana katsoi ministeriaitiota jossa olivat sekä pääministeri että varapääministeri jotka molemmat ovat lähdössä pois ja työministeri ihalainen joka ryhdikkäästi puolusti omaa hallinnonalaansa niin täytyy sanoa ainakin sosialidemokraateille vinkiksi että perustakaa nyt edes pelastakaa ministeri ihalainen kansanliike

se on vähän sama että kun alttarille talutetaan toinen siippa ja appiukko on haulikon kanssa takana niin ei siitä mitään onnellista loppujen lopuksi sitten seuraa

hallitus on kuitenkin tehnyt oman kehysbudjettinsa jonka perusteella kuten pääministeri totesi aiemmin puheenvuorossaan on myös tämä budjetin pohja laadittu

kuntaliitoksissa on kyse juuri kunnallisesta itsehallinnosta ja ei ainoastaan kunnasta ole kysymys vaan myös siitä annetaanko myös palvelujen tuottamiselle mahdollisuus

tässä on myös eduskunnassa mahdollisuus asiaan vielä ennen budjetin hyväksymistä vaikuttaa

tässä suhteessa on kyllä pakko todeta että ei tällä budjetilla elvytetä vaan tällä itse asiassa taannutetaan ja viedään suomen kehitystä alaspäin

sinällänsä on kyllä pakko todeta että valtaosaltaan suomessa veteraanien asiat ovat varsin hyvällä tolalla ettei nyt ihan niin pidä sanoa että suomessa veteraaniasioita on hoidettu kokonaisuudessaan huonosti

hallituksen sekä pääministerin että varapääministerin vaihtuminen juhannuksen jälkeen on sellainen vaihe joka luo eittämättä tilanteen että kuka tätä maata oikeastaan johtaa miten hallitus vie asioita eteenpäin

edustaja turuselle sanoisin kuitenkin sen viitaten teidän edelliseen puheenvuoroonne että on varmasti monenlaisia tapauksia kunnissa ja puhdasta kaulusta ei ehkä ihan keneltäkään loppujen lopuksi löydy

jossakin vaiheessa tietysti se avustaminen joka on tämän talouspolitiikan linja tulee tiensä päähän ja tällöin hallituskin joutuu arvioimaan mitä sitten euroopassa tapahtuu

kehysriihi on tehnyt omat päätöksensä mutta kaikesta huolimatta tilanne on senkaltainen että epätietoisuus on todellakin suuri

toki me toivomme että euroopan taloustilanne lähtee selviämään mutta edelleen se heijastuu niin voimakkaasti suomeen ja suomi on siinä mukana niin että hallitus on todellakin tuon talouspolitiikan vanki

täytyy todeta että kun keskusta teki runsain määrin esityksiä ja erityisesti kokoomuksen taholta raksutettiin koko ajan näistä esityksistä niin ihmettelen kyllä yrittäjäpuolue kokoomuksen käyttäytymistä tänään tuossa keskustelussa

edustaja jääskeläinen puhui tuossa kauniisti kuntien peruspalveluista ja siitä kuinka turvataan päiväkodit ja kaikki ne asiat mitä kunnissa tehdään

kyllä käytännössä välikysymyspuheenvuoron käyttänyt edustaja tiilikainen nosti nimenomaan keskustan taholta pitkän listan niitä konkreettisia asioita joilla yrittäjyyttä työntekijöiden yrittäjäksi ryhtymistä työllistymistä ja koko tätä sektoria voidaan oikeasti parantaa

kysymys ei ole yksistään koulusta vaan sen alueen kehittämisestä ja siitähän on samalla kysymys silloin kun puhutaan kunnallisista palveluista että halutaanko kehittää eri alueita

kun totesitte äsken moitoksena ikään kuin keskustan suuntaan niin tunnen kyllä että löytyy hyviäkin esimerkkejä ja erilaisia esimerkkejä kuin mitä kuvasitte

hallitus itsekin tunnustaa sen että kuntatalous tulee kiristymään ja sehän johtaa ilman muuta siihen että monet tärkeät palvelut alkaen päivähoidosta terveydenhuollosta ja koulutuksesta tulevat supistumaan

pieni esimerkki joka sisältyy tuohon keskustan listaan oli jo suorastaan tällainen perustuslaillinen kansalaisoikeusnäkökulma

kun tässä otetaan huomioon myös opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen leikkaukset niin kyllä se on kylmää kyytiä edustaja jääskeläinen

se että hallitus on ymmärrän toki valtion taloudellisista syistäkin mutta kuitenkin ajanut valtionosuusuudistuksen tai ennen kaikkea valtionosuusleikkausten kautta kuntatalouden siihen tilaan missä tällä hetkellä ollaan koskien myös suurempia ja pienempiä kuntia niin kyllä tämä käytännössä on johtanut siihen että kuntien mahdollisuudet pärjätä ovat heikentyneet huomattavasti ja tätä kautta myös sitten monet kunnat ovat ajautuneet siihen tilanteeseen jossa ne ovat todenneet että eivät yksin pärjää

erinäisistä syistä pankit eivät kaikille pankkitunnuksia anna ja se tulee johtamaan siihen että nämä ihmiset ovat tämän yhteiskunnan voi sanoa virallisen toiminnan ulkopuolella jopa maan alla

kun hallitus on laatinut itselleen suunnitelman että nimenomaan kuntarakenteen muutos ja uudistus on hallituksen keskeisintä politiikkaa on pakko kysyä kuinka me sitten aiomme pärjätä niissä maakunnissa jos niitä suurkuntia toteutetaan

se on pieni asia mutta siitä tehty lakialoite on hyvin mielenkiintoinen ja nostaa varmasti esille myös asiaan liittyvät ongelmat

täällä istuu muun muassa edustaja väätäinen siilinjärven kunnasta naapurikunnan puolelta

arvoisa herra puhemies

tätä tiilikaisen listaa tai keskustan listaa toki monet ovat täälläkin kannattaneet kuten tuossa edustaja kokko muun muassa omalta osaltaan juuri yksin yrittävien kohdalta olevaa tilannetta eli sitä että voidaan auttaa ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa

demokratiavaje on se joka käytännössä toteutuu

kuitenkaan yhtä aikaa ei ole pystytty luomaan sellaisia malleja joissa kuntalaisilla olisi vaikutusmahdollisuuksia vaikka näitä erilaisia malleja rovaniemelläkin on kehitelty ja on tehty mutta eivät ne palvele silti samalla lailla kuin sen oman kunnan päätöksenteko ja siinä mukana oleminen

hallituksen suunnitelmahan on että miljarditasolla tullaan säästämään tulevaisuudessa rahaa ja tämä on se ongelma ja toivon kyllä että hallituspuolueiden kansanedustajat erityisesti kokoomuksen suunnalla havahtuisivat huomaamaan että jos tällä menolla mennään niin palveluiden turvaaminen on käytännössä mahdotonta

monet näistä esityksistä ovat toki saaneet paljon tukea mutta tämä lista on senkaltainen että jo sen läpikäyminen hallituksenkin toimesta ilman mitään tällaista suurta ennakkoluuloa vie varmasti työllisyyttä eteenpäin

luottamushenkilöiden tehtävähän itse asiassa on hyvin monessa tapauksessa toimia kehittäjänä ideoijana virkakunnan sparraajana totta kai myös päätöksenteon tekijöinä ja ohjaajana

sitten joudutaan siihen tilanteeseen jossa arvotaan miltä alueelta lopetetaan terveyskeskus miltä alueelta lukio miltä alueelta joku muu palvelu tai koulu

kun haluamme olla poistamassa väylämaksuja jotta vientiteollisuus pystyy rikkidirektiivin jalkaan ampumisen jälkeen elpymään ja paranemaan se on yksi sellainen joka eittämättä vie tietysti tuloja suomen valtiolta mutta samalla se nimenomaan vie vientiteollisuutta eteenpäin

hallitus ei kerro sitä että tämä kuntarakenneuudistus on samalla myös talousuudistus jolla pyritään säästämään ja tässä tämä ongelma tuleekin

tässä suhteessa kyllä kaikilla näillä kuntaliitoksilla on aina juuri demokratiavajetta synnyttävä vaikutus ja tässä mielessä tämä kehitys on kulkenut huonoon suuntaan

maakuntien keskuskunnat joutuvat äärimmäisen vaikeaan tilanteeseen jos kuntauudistus toteutetaan niin sanotun karttaharjoituksen pohjalta ja samalla myös rahat tullaan viemään

herra puhemies

edustaja saarinen ihan kysyn käsi sydämellä uskotteko itse siihen että tämän vaalikauden aikana tuon kehyksen mukaan pystytään toimimaan

ihan tähän loppuun kun kuntaministeri selvästi piristyneenä näistä keskustelupuheenvuoroista ja asian mielenkiintoisesta käänteestä on läsnä täällä minä haluaisin tiedustella

kaikki ne talouden realiteetit missä tällä hetkellä mennään sekä myös hallitusohjelma oma perälautakirjaus tarkoittavat käytännössä sitä että kun talouskehitys ei kulje siihen suuntaan kuin mikä tietysti olisi toivottavaa niin joudutaan tekemään niitä leikkauksia kiihtyvällä tavalla ja kyllä ne silloin tulevat kohdistumaan tuonne kuntatalouteen

yrittäjät erityisesti maatalousyrittäjät maanviljelijät ovat sortumassa tuon byrokratian ja erilaisten lupaprosessien alle hyvin pitkälle

kaikki liittyvät toisiinsa ja tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä asia myös sitten tämän uuden erva uudistuksen yhteydessä koska lähtökohtana tietysti tulee olla kun nyt sitten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä olevia raja aitoja pystytään poistamaan että sen panostuksen tulee tapahtua hyvin voimakkaasti nimenomaan perusterveydenhuollon piiriin jolloinka ei synny sitä kalliimman kustannuksen piirissä olevaa hoitoa niin paljon

missähän se metropolihallinto mahtaa oikein luurata kun ei ole mitään kuulunut siitä pitkään aikaan ja varsinkin salin vasen reuna on muissa tehtävissä tällä hetkellä

siksi arvoisa puhemies olisikin todella toivottavaa että tänään työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen kesken syntyisi sellainen yhteinen sopu jolla pystyttäisiin löytämään sellainen maltillinen tuloratkaisu suomeen joka muodostaisi sen kehyksen ja loisi sen talouden pohjan mutta ainakaan tässä vaiheessa ei valitettavasti tuohon uskomukseen ole kovin paljoa edellytyksiä

tällä hetkellä kun kuntien palveluita tullaan tuon talousarvioesityksen myötä valtionosuuksien leikkauksen myötä vähentämään on syytä myös todeta että kataisen hallitus ei jätä yksistään kuntia voi sanoa tietyntyyppisen leikkauksen kohteeksi vaan myös maakuntien kehittämisrahaa ollaan leikkaamassa

se että perintö ja lahjavero korvattaisiin myyntivoittoverolla olisi itse asiansa kannalta varmasti oikeudenmukaisempi ja toimivampi asia

miten tämä tehdään siinä on meillä nyt sitten yhteisesti eri maakunnissa ja erva alueilla kyllä tekemistä mutta lähtökohta tietysti on portaattomuus ja se että terveydenhuolto kulkee ihmisennäköisenä eteenpäin ja näistä raja aidoista pystytään pääsemään tavallaan eroon

valtiolta toki taas verotulot ainakin välillisesti tai ainakin lyhyellä tähtäimellä vähenisivät mutta on tärkeää että pystytään toimimaan niin että raha yrityksessä pysyy pikemminkin eikä niin että sen luovutuksen yhteydessä yhteiskunta on aina sitä ulosmittaamassa

mutta on myös sellaistakin vastausta tullut että kun rokotusten piti alkaa tiettyyn kellonaikaan niin väki kokoontui jo kaksi tuntia aikaisemmin mistä se jono lähti syntymään

kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien määräytymisperusteita on todellakin tarpeen uudistaa ja tässä mielessä tuo hallituksen esitys on oikeansuuntainen kun tavoitteena on järjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen

tämä aiheutti sen ongelman mutta tästä tietysti meidän viranomaiset ja terveydenhuollon henkilöt terveyskeskuksia myöten ovat saaneet nyt hyviä esimerkkejä siitä kuinka tämän tyyppisessä tilanteessa tulee käyttäytyä

mutta tämä esitys sisältää myös selkeitä puutteita ja kokonaisuuteen on upotettu poliittisia tarkoitusperiä jotka ovat ristiriidassa valtionosuuksien perustarkoituksen kanssa

budjetissa on paljon moitittavaa mutta kun pääministeri toivoi että puhutaan suurista linjoista näissä ensimmäisissä puheenvuoroissa niin nämä pari kolme asiaa olen tässä halunnut ottaa esille

ei tämä ole hukkaan mennyt

valtionosuusjärjestelmän tarkoituksenahan on tasata kuntien välisiä taloudellisia eroja ja turvata edellytykset järjestää lakisääteiset peruspalvelut

palvelut tulee kyetä järjestämään koko maassa ilman kohtuutonta verorasitusta

oppivelvollisuusiän jatkaminen näyttää aiheuttavan monia ongelmia ja voin todeta että enpä ole koskaan juuri kuullut niin synkkiä lausuntoja kuin esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostossa asiantuntijat tänäänkin ovat koulutuspolitiikasta kertoneet

tämä on sellainen iso asia kyllä mikä pitää käsitellä ja siihen avautuu varmasti mahdollisuus nyt sitten tämän koko asian käsittelyn yhteydessä

minä vetoan teihin ministeri henriksson myös että kieltäkää pikavipit lailla

kun arvioidaan kataisen hallituksen valtionosuuksiin tekemiä muutoksia koko eduskuntakauden ajalta siis kiinteistöveron tasauksen poistamista vos leikkauksia eli siis valtionosuusleikkauksia ja nyt käsitteillä olevaa vos uudistusta on kokonaisuus osalle kunnista täysin kohtuuton

kyllä minä kannatan kuntaliitoksia silloin kun ne perustuvat vapaaehtoisuuteen ja kuntalaisten tahdon varassa tapahtuvaan toimintaan mutta tässä se ero juuri onkin

esimerkiksi korkein hallinto oikeus toteaa että jo uudistuksen tehtävänanto jättää oikeusturvan taka alalle siis oikeusturvan taka alalle

jos edelliset hallitukset olisivat jatkaneet paras lain hengen mukaisesti niin uskonpa vain että näitä kuntaliitoksia eli niitä vahvempia kuntia olisi syntynyt entistä enemmän